tässä tulee yksi esimerkki siitä että kun erilaisia lakeja uudistetaan muutetaan niin aina kaikkia seurauksia mitä niissä on ei ole huomattu ottaa huomioon tai otettu huomioon

nythän tässä selvästi tulee ristiriita jos yliopistot eivät saa rahankeräyslupaa ja kuitenkin täältä eduskunnasta on lähtenyt laki jossa on sisältö että yliopistojen tulisi kerätä itse rahoitusta eri tavoin siihen toimintaan ja sillä lailla ovat oikeushenkilönä sitä omaa toimintaa niin kuin tukemassa hakevat myös rahoitusta eivät pelkästään siis valtion rahoituksella enää yliopistot toimi tällä hetkellä

tiedämme viennin heikentyvän ja kaikki tämä näkyy erityisesti kunnissa kuntien palvelujen heikentymisenä uhkana heikin kuntien palvelukseen heikentymisessä

niin kuin täällä on jo monessa puheenvuorossa tullut esille niin juuri tässä lakialoitteessa on nimenomaan kysymys mahdollisuudesta toteuttaa vakaumusta siinä työssä missä terveydenhuollossa tai sosiaalihuollossa ollaan

tässä yhteydessä valiokunta keskusteli nimenomaan siitä että lainmuutos ei saa johtaa siihen että vapaan sivistystyön oppilaitosten myötä joita on todella paljon eri arvo ja aatepohjalta työtä tekeviä koulutusta antavia oppilaitoksia hyvin siis omaleimaisia ja erilaisia jotka kukin täyttävät oman paikkansa ja tehtävänsä tarpeeseen nähden varmasti hyvin että tässä vain

taloudessa on tapahtumassa ennakoimattomia nopeita muutoksia ja kuntatalouden nopea muutos tapahtuu eri kunnissa eri tavalla

tietenkin niin kuin täällä edustaja grahn laasonen sanoi että jos ei pysty lain puitteissa toimimaan niin ei pidä sitten sellaisille aloille mennä pyrkiä tai kouluttautua niin tämä on juuri se ongelma jos jollakin on ei sen tarvitse olla mikään muu kuin ehkä oma näkemys omista et niin kitee valmistaa tuotetta taidoistaan ja kyvyistään ja siitä että haluaa tulla esimerkiksi lääkäriksi ja haluaa toteuttaa ammattia lääkärinä ja kouluttautua lääkäriksi

vaikka kansantalous vähitellen kääntyisi hitaaseen nousuun me tiedämme että kuntataloudessa myönteiset merkit tulevat viiveellä ja kuntien talous tulee olemaan ahtaalla varmasti monta vuotta tästä eteenpäin

vaikka nyt tässä korostuivat nämä yliopistot että ne tulisivat erityisesti sinne niin kuten edustaja eloranta tuossa mainitsitte niin totta kai näillä muillakin jotka ovat selvästi meidän yhteiskunnassa hyvin merkittäviä laitoksia tai toimijoita keräyslupa olisi myös

on erittäin tärkeää että perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta tuetaan ja vahvistetaan myös lainsäädännön myötä tai avulla niin kuin tämänkin lakialoitteen avulla vaikka siinä ydin on nimenomaan tässä tasa arvossa miten eri työnantajat voisivat ottaa niin miehiä kuin naisia ja olisivat sillä lailla näitten kulujen vyö

nuorisotyöttömyys huolestuttaa erityisesti ja erityisesti myös sen vuoksi että tiedämme että eu maiden vertailuissa suomi on edelleenkin euroopan heikoimpia maita niissä toimenpiteissä joilla nuorisotyöttömyyttä pyritään ehkäisemään ja alentamaan

se yhteinen tehtävä lain myötä ei saa hävitä se yhteinen sivistystehtävä mikä on vapaalla sivistystyöllä ja niillä oppilaitoksilla joita todella on paljon erilaisia

lapsen hoitamisesta kotona ja työstä ilman tuota lapsia kotiin hoitamaan jääminen

olen tämän lain yhteydessä tehnyt pykälämuutoksiin esitykset ja ne on jo käsitelty ja olen sillä lailla toisaalta erittäin tyytyväinen tähän lakiin että siihen saatiin lausumaesityksiä jotka liittyvät tämän lain seurantaan millä tavalla kuvaohjelmalain säätämistä seurataan kun tähän erityisesti tuli tämä uusi mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus ja miten se toimii ja miten sen toiminnan velvoitteet toteutuvat

silloin siinä olisi jo eriarvoinen asema että hän ei voisi tämän vakaumuksensa vuoksi kouluttautua lääkäriksi jos hän näkee että sen myötä hän pystyisi tässä elämässä toteuttamaan itseänsä

työstä suhteen mitä kuluja työnantajalle seuraa eri työ ja virkaehtosopimuksien mukaan vanhemmuudesta lapsen hoitamisesta kotona ja siitä että jääminen kotiin lapsia hoitamaan edellyttää työstä poissaoloa tasaveroisissa suhteissa

asiantuntijoitten kanssa kysyttiin muun muassa sitä kysymystä jota paljon sitten todella pohdin

on kysymys pohdimme kannattaako kansansivistyksen perinteinen tavoite itsen tai persoonallisuuden kehittämisestä kokonaan hylätä ja kysyttiin vielä enemmän

samoin syntyy se ajatus että yhtäkkisesti joutuu niin kuin edustaja grahn laasonen sanoi valitsemaan tilanteen että ei teekään että ilmoittaa yhtäkkisesti että ei teekään tätä toimenpidettä

kulujen ja taloudellisen taakan tasainen jakautuminen on tasa arvoa vahvasti edistävä toimenpide ja näin tämän lain sisältö tähtää nimenomaan tähän tasa arvon toteutumiseen

on hyvä että enää pää esitti valtion esityksen hallituksen esityksessä on lisätty ammatilliseen koulutukseen aloituspaikkoja mutta pelkät aloituspaikat eivät riitä

pidän sitä erittäin tärkeänä

toisaalta tietysti tähänkin lakiin jäi sellaisia asioita jotka varmasti olisi voinut tässä laissa ottaa paremmin huomioon joita ykköskäsittelyssäkin nousi esille esimerkiksi alkoholimainonta mutta näinhän toivoisin että ainakin sitten tässä seurantavaiheessa näitä asioita mitkä vielä liittyvät nimenomaan median kautta tulevaan millä mahdollisesti on haitallisia vaikutuksia lapsiin voitaisiin estää

nyt ehkä syntyy näitä yhtäkkisiä tilanteita mutta juuri jos me saamme tähän lakiin muutoksen että kaikilla työyhteisössä työnjohdossa ja työtovereilla on kuva siitä minkälaisiin tehtäviin itse kukin on valmis niin minä uskon että sillä voitaisiin semmoista työyhteisössä hyväksyntääkin myös aikaansaada että ei siellä tule mitään yllättäviä tilanteita vaan kaikille on hyväksyttävänä tilanteena laki että voi vakaumuksen puolesta

asiantuntijat ja eri toimijat ovat antaneet palautetta että nimenomaan nuorten tavoittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen katkaisemiseksi tarvitaan alkuvaiheen työskentelyä ja erilaisia toimintatapoja verkostoja joissa päästään kiinni siihen miksi nuori on syrjäytymässä

aikaisemmassa muodossa tämän pykälän kohdalla ykkösenä oli tämä yksilöiden persoonallisuuden monipuolinen kehittyminen ja sitten kyky toimia yhteisössä sekä edistää kansanvaltaisuuden ja tasa arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa

mielestäni tämä on kohtuullinen

jos ajatellaan taloudellistakin vaikutusta yhteiskunnalle niin mielestäni se on kohtuullinen ajatellen tämän koko lain tarkoitusta että saataisiin perheille hyvinvointia ja vanhemmuuteen tukea

tiedämme että ammatillisen koulutuksen suosio kaiken kaikkiaan on kasvamassa ja se on hyvä asia että nuoret ovat haluamassa koulutukseen ja sitä kautta työelämään

eay ei tarvitse pitää siis voi kieltäytyä

näen tässä myös hyvin tärkeänä sen että niille jotka haluavat kieltäytyä siinä on kysymys myös siitä millä tavalla sikiö nähdään jo ihmiseksi

valiokunta mietinnössään nosti tämän asian esille ja korosti että tätä sivistystehtävää ei tule todella lieventää tai mitenkään ainakaan ohentaa vaan päinvastoin ja nimenomaan että tämä itsen kehittämisen merkitys on mukana vapaan sivistystyön oppilaitosten toiminnassa

mietinnössä todetaankin näin että hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että tarkoituspykälä esitetyssä muodossa on saanut lausunnoissa laajan kannatuksen ja sen vuoksi valiokunta ei sitten sen enempää ottanut siihen kantaa koska todettiin että siellä ovat valmisteluvaiheessa eri tahot saaneet olla vaikuttamassa tähän pykälämuotoiluun

valiokunta näki että nimenomaan sivistystyölle asetettavat tavoitteet ovat yksilön monipuolinen kehittäminen ja kyky toimia yhteisössä sekä yhteisöllinen tavoite eli kansanvallan ja tasa arvoisuuden ja yhteiskunnan eheys

tämä lukee siis valiokunnan mietinnössä ja siihen on ensimmäisenä laitettu tämä yksilön monipuolinen kehittäminen juuri korostamaan sitä että se ei häviä tästä tavoitteesta

ja nyt kysymykseni kuuluu

jotta yhteiskunta kehittyy on tehtävä muutoksia ja myöskin rakenteisiin ja toinen syy tietenkin tänään on meidän kestävyysvaje jonka vuoksi näitä muutoksia täytyy tehdä

kestävyysvajeen lisäksi pitää muistaa että tässä paketissa on kyllä ihailtavan paljon ihmisiä koskettavia asioita joilla ihmisten elämän edellytykset muun muassa paranevat

tässä

ekan anteeksi pykälässä kaksi kuoli

organisoituminen yhteisten arvolähtökohtien pohjalta on ominaista erityisesti opintokeskustoiminnalle ja suurelle osalle kansanopistoja ja vapaan sivistystyön piirissä ovat näin edustettuina useimmat yhteiskunnalliset ja uskonnolliset kansanliikkeet

mielestäni näitten sisällä erityisesti meidän tulisi kysyä miten suomessa voivat meidän perhe

pidän myös erittäin tärkeänä että valiokunta mietintöönsä on lisännyt lausuman jossa nostetaan esille taiteen opetus mutta myös nostetaan esille rahoitus

jotka he

ei perheet joissa lapset kasvavat työntekijöiksi vastaamaan sitten omana aikanaan siitä hyvinvoinnista mitä tämä yhteiskunta tarvitsee työntekijöiden muodossa

näkisinkin erittäin tärkeänä että tämänkin hallituksen aikana vielä vahvemmin nostettaisiin perheisiin kohdistuvia erilaisia avauksia joilla tuetaan perheiden hyvinvointia ja lasten hyvinvointia

eduskunta edellyttää että hallitus selvittää vapaan sivistystyön osalta onko avustuksina myönnettävä rahoitusmalli tarkoituksenmukainen vai tulisiko laatu ja kehittämisrahoitus siirtää osaksi valtionosuusrahoitusta

tämä helpottaa kotiäitien osittaista työntekoa kuitenkaan painostamatta heitä töihin

näkisin erittäin tärkeänä että tuetaan perheiden vanhemmuutta ja arkea parannetaan sitä kautta lasten hyvinvointia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sisäisen turvallisuuden takaaminen ja varmistaminen on kansalaisille meille kaikille todella tärkeä arvo ja asia ja sen vuoksi keskustellaan niistä resursseista millä poliisikunta voi sitä tehdä

tarkastusvaliokunta on mietinnössään nostanut hyvin keskeisiä ja tärkeitä asioita esille ja lausumilla vielä korostanut määrättyjä asioita

sinänsä turvallisuutta ei pelkästään poliisivoimilla saada

minun kysymykseni oikeastaan on kun tässä välikysymyksessä kysytään erityisesti poliisipalvelujen turvaamisesta vastauksessanne ministeri toitte hyvin esille sen miten rahoista olette pitäneet kiinni ja budjettiriihessä ei kaikkea viety mitä meinattiin viedä nyt nimenomaan se missä kaikissa tehtävissä poliisit tänä päivänä ovat jos ajatellaan sisäistä turvallisuutta ja turvallisuutta yleensä

täällä edellä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja tarkastusvaliokunnan merkityksestä ja itse olen sitä mieltä että tarkastusvaliokunnalla todella on merkitystä

ehkä vaan uudelleen ja uudelleen tulee vielä tiivistää ja kiteyttää mietintöä ja toimintatapaa siihen suuntaan että se mitä sieltä lausutaan johtaa toimenpiteisiin tai muutoksiin että se mitä nostetaan esille ei jää vain lausumaksi joka sitten toistetaan useampien vuosien ajan

jos me ajattelemme että meillä on hyvin paljon tämmöisiä terveyteen liittyviä mielenterveyteen ja kotirauhaan melkein kotikasvatukseenkin liittyviä niin onko tehtäviä joita tulisi poliiseilta siirtää jonnekin muualle jotta he voisivat nimenomaan sitä hyvää työtä mitä he ovat tähänkin saakka tehneet vielä varmistaa ja vahvistaa

näen erittäin hyvänä että on nostettu lausumaksi tämä tietojärjestelmäasia ja myös sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastoa koskeva asia

ehkä se että otetaan vain muutamia lausumia on juuri sitä priorisointia että nostetaan monista monista asioista ne keskeiset joista sitten ajatellaan että ensin hoidetaan ne

nyt kun katsoo tätä koko mietintöä täällä on tietojärjestelmästä erittäin seikkaperäisesti ja hyvin nostettu asioita esille tuottavuusohjelmasta ja tehokkuudesta ja niin edelleen

myös

mutta se mistä itse haluan muutaman sanan sanoa on se että täällä on erittäin hyvin mielestäni nostettu esille lainsäädännön laatu mielenterveyspalveluissa ja perusopetuksessa todella hyviä

ja jo perustuu nimenneet asioita erityisesti se että valiokunta toteaa että mielenterveyspotilaat ja kuntoutujat ovat yleisten kunnallisten sosiaali ja terveyspalveluiden varassa ja erityisen haavoittuvassa tilanteessa kun kuntatalous on vaikeuksissa

täällä esittelypuheenvuorossa pääministeri katainen toi mielestäni hyvin esille kysymyksen työstä ja työn merkityksestä että hyvinvointi syntyy työstä

silloin kun ollaan kriisissä se kriisi näkyy mielenterveyspotilaissa erityisesti

en haluaisi tässä yhteydessä enkä muuallakaan lähteä arvioimaan meidän ammattihenkilökuntaamme terveydenhuollossa että he ovat niin sanottuja valikoivia työntekijöitä että he niin sen kaiken koulutuksen vahvan ammatillisen koulutuksen kuin eettisten periaatteitten mukaan miten he sitä työtä tekevät valikoisivat töitänsä mitä he haluavat tehdä ja mitä he eivät halua kihimus eniten täällä emme täällä laki

niinpä on erittäin tärkeää että me saamme uhkat mitkä liittyvät työttömyyden vielä lisääntymiseen katkaistua ja nimenomaan saadaan uutta työtä

jotenkin olisin halunnut nähdä että ehkä yksityiskohtaisemmin olisi voinut mielenterveyspotilaiden kohdalta tehdä myös lausuman koska tässä on niin paljon sitä asiaa siitä miten hoidon kustannukset nousevat koska on kysymys pitkäaikaissairastamisesta ja useinkin pitkistä työkyvyttömyysjaksoista

meillä jotka olemme tämän lakialoitteen allekirjoittaneet ei ole missään tapauksessa ollut lähtökohtana se että on kysymys valikoinnista yleensä työn valikoinnista mitä teen ja mitä en tee vaan tässä on kyse paljon syvemmästä niin kuin täällä on tullut ihmisen vakaumuksesta ja omastatunnosta kieltäytyä sellaisista tehtävistä jotka rikkovat hänen ihmiskuvaansa ja sitä miten hän ihmiselämän näkee sikiön elämän ja sen elämän arvokkuuden ja sitä kautta niin kuin hippokrateen valassa jo sanotaan lääkärit vannovat että en tule antamaan kenellekään mitään kuolettavaa myrkkyä samoin en tule antamaan naiselle sikiötä tuhoavia aineita

se on todella kova leikkaus ja erityisen tärkeää on että kuntien tehtäviä tai niiden perusteella säädettäviä velvoitteita arvioidaan

täällä nostetaankin esille se miten tärkeää olisi että ennalta ehkäisevän työn painotus alkaisi näkyä meidän koko palvelujärjestelmässämme myös mielenterveyspotilaitten kohdalla tai että mielenterveyden ehkäisemistyötä tehtäisiin entistä enemmän

tarkastusvaliokunnan mukaan hyvinvointipalveluja koskeva lainsäädäntö on yhtäältä väljää yleispiirteistä ja toisaalta hajanaista ja pirstaleista ja näinhän se todella on

tässä tilanteessa on erittäin tärkeää huolehtia että erityisesti sosiaali ja terveyspalvelujen laatu ja saatavuus turvataan

sillä on osin sitten se seuraus minkälaisia tulkintoja tehdään ja miten niitä sovelletaan nyt esimerkiksi mielenterveyspalveluissa ja kuntoutuksessa kaiken kaikkiaan

tavoitteena tulee olla että uusi vanhuspalvelulaki toteutuu ja samoin jo nuorisotakuu joka on ollut kauemmin voimassa saadaan toteutumaan

ja tähän vakaumukseen perustuu se ettei halua myöskään sillä nolla tai voi olla siinä aborttitilanteessa mukana mutta kunnioittaa siis ihmistä

täällä on nostettu yhdeksi esimerkiksi mielenterveyspalveluiden asumispalveluyksiköt ja varmasti on monta muutakin missä nimenomaan tältä alueelta puuttuu olennaisia palvelumuotoja jotka toisivat sitä tehokkuutta

tässä hallituksen esityksessä on kysymys erittäin hyvästä uudistuksesta muutoksesta ja nimenomaan ne perustelut mitä ministeri risikko täynnä sinilevä on ministeri risikko esitti palvelujen parantaminen nimenomaan asiakaslähtöisyydestä käsin ovat oikeat ja hyvät

niin kuin täällä jo tuotiin esiin tässä kunnioitetaan toisenlaisenkin ajattelun ja ihmiskuvan omaavaa ihmistä

mutta se mitä ei tässä mietinnössä ole minkä haluan nostaa esille ja mistä usein on täällä eduskunnassakin puhuttu on omaishoitajat ja mielenterveyskuntoutujien omaishoito

erityisesti ajattelen omaishoitajien jaksamista koska omaishoitajien työ on erittäin tärkeää ja se vähentää laitoshoidon tarvetta ja tuo merkittäviä säästöjä yhteiskunnallemme

haluan tässä vielä nostaa esille sen mitä edustaja östman toi tästä ihmisarvon kunnioituksesta että tämä toinen lakialoite jossa alennetaan tätä abortin tekemisen rajaa

tässä huomioidaan se että nimenomaan lapselle saataisiin näin aikaa kun aikoi aikuisten

tämäkin että tehdään yhteistyötä ei pelkästään asiakaslähtöisyys vaan tämä mikä on tavoitteena että kuntarajat ylittävää yhteistyötä tehdään ja toteutetaan tässä toteutuu

kankaanniemi totesi niin oman ryhmäni kristillisdemokraattisen ryhmämme vaihtoehtobudjettivaihtoehtobudjetissa jaava ja lakiesitys ryhmän vaihtoehtobudjetissa lakialoite tulee olemaan saman suuntainen

ennalta ehkäiseviin lastensuojelutoimiin on kohdennettava resursseja

näin koko palvelurakenteen kehitystä viedään eteenpäin

toivoisin todella että näitä toimenpiteitä joilla kannustetaan lähdetään arvioimaan mitä kaikkea niitä voisi olla myös erilaisia niin kuin tässä tuli esille että soviteltu päiväraha on yksi niistä

minusta oli hyvä kuulla kiitos ministerille siitä että jos ajatellaan tätä lainsäädäntöä ollaan tekemässä velvoittavampaa lainsäädäntöä koska sitä me tarvitsemme

tiedämme että kuntaliiton selvityksen mukaan päteviä ja koulutettuja sosiaalityöntekijöitä on vain noin neljäsosassa kunnista ja tavoitteena kuitenkin tulee olla että tarvittavat palvelut toteutuisivat lain edellyttämällä tavalla

tietysti jos ajatellaan erityisesti ennalta ehkäisevää työtä puuttumista riittävän ajoissa niistä toimista niistä palvelumuodoista joita varmasti paljon kunnissa on on asiantuntijoita ja tekijöitä leikataan juuri silloin kun kunnissa rahat eivät riitä

nyt sitten sitä odotetaan eli päivähoitolainsäädännön kokonaisuudistusta ei ole vielä tehty ja sitä tehdään voi sanoa vaiheittain

lastensuojelussa varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn on oltava siis riittävät resurssit jotta lastensuojelun tarpeen hälyttävä kasvu saataisiin pysähtymään

omaishoitajilta jotka ovat joko työssä tai työttömänä työttömyysturva leikkaantuu jos he saavat omaishoidon tuen

meillä on nyt väljä lainsäädäntö ja myöskään palvelujärjestelmä ei sisällä oikeita palvelumuotoja ja ne molemmat seikat mahdollistavat sitten sen että me puhumme palveluista putoavista jotka jäävät ulos ja ovat niin sanotusti jonoistakin poissa

täällä perustellaan että sitä tehdään taloudellisista syistä ja olen ymmärtänyt että siinä on muitakin syitä minkä vuoksi se on ikään kuin lepäämässä

myös on erittäin tärkeätä että tässä perusteluissa on lähdetty siitä että kun näitä muutoksia tehdään niin ne tehdään niin että ne ensisijaisesti koskettavat niitä oikeita ryhmiä eli niitä jotka ovat kaikkein pienituloisimpia ja kaikkein vaikeimmassa asemassa ja joittenka ostovoima on kaikkein heikoin ja koko ajan heikentymässä